aivan kuin marshall mcluhan sanoi toisen tärkeän asian ei sitä että media is the message vaan sen että suuryhtiöt jonain päivänä hallitsevat koko juttua niin nyt ne näyttävät hallitsevan tätä lainsäädäntöäkin

suuryhtiöt niitten kamerat niitten jumalan vanhatestamentillinen silmä joka vaanii tuossa pelkistää tavallaan sen hallinnan vallinnan että me pelkäämme että meitä koko ajan tarkkaillaan ja se on todellinen ongelma

arvoisa puhemies

harvalukuinen kollegaisto

aloitanpa taas nuoruuteni gurun marshall mcluhanin vanhalla huonosti käännetyllä the medium is the message jutulla siinä mielessä että nykyään ei ainoastaan väline vaan tosiaan kun ylestä puhutaan täällä niin se joka välinettä käyttää on viesti

kuten ed

pulliainen sanoi aivan oikein minunkin mielestäni yltiövapauden ja kaiken näköisen oikeistolaisuuden hurmaamia nuoria aina riivaa joku semmoinen että jos joku on demokraattista tai yleisesti julkisesti omistettua niin sitten se on jotenkin huonoa

sen ymmärtää vasta sitten myöhempään miten nämä asiat oikeastaan lisäävät vapautta koska kun puhutaan julkisesta palveluksesta niin ylen kohdalla minä puhuisin jopa yksilöllisestä palveluksesta

nämä kanavat jotka tarjoavat näitä maksullisia parempia televisioita niin sehän on vanha amerikkalainen mediatotuus ja tutkimustulos että täytyy aina tavallaan yksinkertaisemman ja voisiko sanoa vähän niin kuin tyhmemmänkin mukaan rakentaa tietyt ohjelmapaketit jotta saataisiin maksimaalinen hyöty tai ei se nyt välttämättä tyhmimmän mukaan ole anteeksi vaan yksinkertaisimmille jotka eivät tajunneet vaan sen mukaan millä rajoilla siellä ikään kuin liikutaan että voidaan sitten täysipainoisesti rahastaa

esimerkiksi jos vertaa ylen ohjelmia lastenohjelmat nyt on kehuttu jo mutta jos otetaan ylen tietokilpailu ja tv kakkosen katsokaapa joskus sinne jos olette heränneet niin siellä on sentään järkeviä kysymyksiä että ihan kuin meidän koulustamme tai jostain opiskelusta olisi ollut hyötyä

arvoisa puhemies

mutta kun arvoisa puhemies mennään tänne nelosen tai kolmosen tai vielä pahempaan suohon sinne subbeihin ja muihin niin kysymykset ovat suunnilleen tällaisia

oikeastaan edellinen edustaja sanoi tuossa loppupuolella sen mikä minun piti sanoa että ketä tämä laki koskee koska tosiaan kun tässä justiin näistä taiteilijoiden eläkkeistäkin päätettiin ja kaikkea niin tämä on voisiko karkeasti sanoa etuoikeutetuille osaltaan

än ii ii ja sitten puuttuu kirjain ja sitten on öistö suunnilleen

tärkeintä tulevaisuuden kannalta tämän kaltaisessa lainsäädännössä olisi tehdä tästä jonkinlaista aitoa sosiaaliturvaa vielä viitaten siihen että kyseiset tytöt ja pojat nuorina aivan kuten edellinen edustaja sanoi valtaosa heistä siis lähes kaikki ovat pennittömiä rahattomia tekevät tätä ilmaiseksi ja ovat vailla minkäänlaista turvaa ja suojaa niin tässä on iso sarka mutta tämä on päänavaus siihen

eli tätä on interaktiivisuus koko ajan koko ajan paitsi tietysti jotain tämmöisiä saman kaltaisia pelejä paljon huonompitasoisia maksuttomampia jatkuvaa tavallaan tämmöistä peliformaatin pyörittämistä mitä näillä sitten myös radiokanavilla harrastetaan jotka kaapattiin siitä ideasta kun julkisen palvelun idea kaupallisena piti levitä silleen että sitten maakunnat saavat omaa palvelua

totta kai ne rikkaatkin urheilijat tarvitsevat sitä mutta ketkä todella kokisivat tämän mielekkäänä vanhemmat nimenomaan antaessaan nuortensa ja lastensa kaiken näköisissä lajeissa vaarantaa erilaisia elimiään ja henkeään

sitten nämä isot firmat jotka rahastavat näillä samoilla maksullisilla paremmilla televisioilla kaappasivat nekin ja pistivät sinne pyörimään aina samat jutut ja mainoksia väliin

alatalo sanoi kauniisti että hän hienosti ja rehellisesti on mediamaksun puolella että minun mielestäni mediamaksu on täysin hanurista jos käyttäisi jotain suomalaista vanhaa perinteistä ilmaisua

eli nykyhallituksen ainoa logiikka kuten ministerillekin sanoin on se että tasavero joka paikkaan tasavero joka paikkaan on ihminen köyhempi opiskelijampi mikä tahansa niin tasavero tasavero tasavero

tässä puhutaan jo niin isosta maksusta jota siis ei ole vielä määritelty että tämä selkeästi vaikuttaa siihen että jälleen kerran isommat saavat tästä avun

vertasin tosiaan sitä siihen että kun me menemme eteenpäin siinä mitä oikein tässä ajetaan takaa niin voitaisiin niin kuin porrastaa aivan kuten ministeri vapaavuori tänään ja eilen televisiossa ja tänään lehdistössä todisti että kun tulee uusi tämmöinen kiinteistövero niin sitten suoraan sanottuna se on sitä että ökyrikkaat kun rakentavat semmoisia taloja joihin saa kaikki mukavuudet niin niistä ei tarvitse maksaa veroja

arvoisa puhemies

monty python herra taisi olla tosiaan terry gilliam eikä tony gilliam mutta yhdyn kahteen edelliseen ja miksei vielä heitäkin edelliseen puhujaan siinä mitä he sanoivat oikeastaan kaikessa koska meidän pitäisi olla ylpeitä siitä että me olemme ensimmäisiä todella tasa arvoisia pitkälle tasa arvoisia solidaarisia ei rasistisia

samalla lailla voidaan hankkia sen kaltaiset tietokoneet ja televisiot jotka eivät kuluta mitään niin kuin todistaa sitten edustajakin siinä sen että tämä ei kuluta mitään niin siitä saa sitten verohelpotuksen

jokainen tajuaa tämän vanhan huonon tai ei välttämättä huonon mutta vanhempi ikäisen auton logiikan tässä että köyhille opiskelijoille huonompituloisille työttömille jää aina vaan enemmän maksettavaa tässä yhteiskunnassa

zyskowicz sanoi tai viittasi sinnepäin että nämä fundamentalistit meidän vähemmistömme ovat tulleet tavallaan rkp ja tietyt vihreät siihen että kun he ovat päässeet tasa arvoisiksi niin sen jälkeen tämä rkpn malli on mennyt överiksi eli vaikka on saavutettu tasa arvo niin sitten on ruvettu vaatimaan aina lisää vaan koska edelleen muka sorretaan

itse ylestä

ylen puolustajana sanoisin että ylen pitäisi ottaa tämmöinen berlusconiasenne täydellisesti suomen puolustajana suomalaisen itämerensuomalaisen kulttuurin puolustajana

jos joku sattui katsomaan vähän aikaa sitten kun pari päivää sitten tuli sunnuntaina viron television tuottama ohjelma nimi ehkä oli missi ja ydinsota tai jotain sen kaltaista niin siinä oikeastaan sanottiin aivan kuin lennart meri myöhemmin sitten kun sanoi minulle vähän aikaisempaan oli veljeskansamme presidenttinä että suomen televisio pelasti viron

tähän fundamentalismiin voidaan nyt eu lainsäädännöllä vastata mutta pahimmassa tapauksessa tämä lainsäädäntö johtaa siihen että me saamme lisää pääkalloja siihen kaulahihnaan jossa kaiken näköiset fundamentaalivähemmistöt vaativat meiltä aina vedoten tasa arvoon tai johonkin muuhun jotka ovat jo toteutuneet

tässä vaiheessa sen verran että eilen motssä tai toissa päivänä ja pari päivää aikaisemmin toisessa ohjelmassa tuli selkeästi esiin että ipcc on pimittänyt väärentänyt estänyt tietoihinsa pääsyn

samalla lailla ylellä mielestäni on se vastuu henkinen ja sivistyksellinen vastuu että suomen kieli ja suomalainen kulttuuri pidetään yllä kaiken sen paineen keskellä jota rkpn kaltaiset puolueet tässä maassa törkeimmin harrastavat

me olemme aivan erinomaisessa tilanteessa ja meidän pitäisi olla tavallaan tämän tekstin päälaatijoita ja suomesta pitäisi kääntää tämä englanniksi niin silloin tämä toimisikin eikä näinpäin että kökkökielelle käännetään niin että meitä naurattaa hyvällä siis huumori satiiri mitä niitä on kaikkea sadismia ja muuta kaikkea hyvää semmoista huumorilajia parhaimmillaan

näytettiin ohjelma kuinka jonesin tämän pomon sähköpostissa oli että tuhotkaa kaikki aineistot kolmen neljän vuoden ajalta ja viimeisenä terveisenä se että toivottavasti tämä ilmastonmuutos tapahtuu että meidän laskelmamme osoittautuisivat oikeiksi

tänäkin päivänä aivan kuten ministeri pekkarinen sanoi minulle kun menin kulttuuritilaisuuteen tuossa ja kun puhuttiin näistä teollisista tekijänoikeuksista että tämän hallituksen aikana siihen ei voi kajota koska tämä neljän vuoden juttu on lyöty kiinni

meidän ei tämmöisessä kohtaa pitäisi nöyristellä yhtään vaan sanoa se jonnekin sinne niin että se kuuluu että älkää nyt viitsikö meille tuoda suomeen tämmöistä

tällä hetkellä amerikassa kaksi yliopistoa yrittää saada toukokuuhun mennessä oikeat selkeät tiedot nytten kun nämä ovat vapaita tietoja mitä on ipccllä ollut hallussaan

arvoisa puhemies

se on ollut uskomatonta kahdeksan vuotta on laskettu sisäpiirin kusetusarvo arvoisa puhemies käytin rohkeata sanaa siitä mitä on heitetty poliitikoille jotka eivät tiedä tästä asiasta mitään

zyskowicz todisti että ministeri thors pannaan koville mutta ilmeisesti se on sovittu niin selkeästi että rkp saa tuoda tänne niin paljon kuin haluaa tai sielu sietää sen mukaan mitä on sovittu ja kaikki tavallaan ylen palvelu mitä täällä vaaditaan viittaa sinne päin että niillä palveltaisiinkin sitten näitä maahanmuuttajia kaikkia huonompikielitaitoisia tai ei siis huonompikielitaitoisia vaan peräti niitä jotka eivät edes välitä osata suomea

ja kyse on ennen kaikkea siitä että on päädytty siihen tietyn suuntaisesta poliittisesta keinottelusta johon niin sanottu vanhempikantainen politiikka on lähtenyt mukaan

tämähän on ollut aikoinaan se millä keskustapuolue sai omat kannattajansa tulemaan euhun että kaikissa hinnoissa sitten eu näkyy ja ennen kaikkea ruuan hinnassa

tämä on tässä se mikä käy vähän kateeksikin kyllä että tämä on niin hyvä vaalikikka että tätä on lykätty lykätty tuonne seuraavien vaalien lähelle mitä sitten tuleekaan

eli tavallaan ollaan enemmän ja enemmän rkpläisellä linjalla joka justiin tänään hesarissa todisti sitä että he halua vat tänne enemmän maahanmuuttajia mutta eivät omiin kuntiinsa

filosofian tärkein kysymys on miksi

tämä on just se asia joka olisi ajat sitten pitänyt tehdä mutta tämä osoittaa taas tämän valtion ja hallituksen kykenemättömyyttä siihen että tekee todellisia päätöksiä silloin kun pitäisi tehdä

jollei ylen kaltainen valtava koneisto meillä on todistettu television ja muun vastaavan median enempi ja enempi oleva mahti tähän yhteiskuntaan jollei ylen hallintoneuvosto rupea aidommin demokraattiseksi pistä kovemmille näitä oikeuksia mitä kaupalliset televisiokanavat ja vastaavat saavat niin suomi vajoaa enemmän ja enemmän tähän lapselliseen suohon jota eräät edustajatkin täällä yltiövapauden nimissä meille markkinoivat

toivottavasti nyt tämä sitten näkyy myös näissä minimeissä ja maksimeissa tai siinä mitä eu määrittää meille myös näitä sähkön hintoja ja polttoaineiden hintoja

niin kuin ministeri pekkarinen on huomauttanut kokoomus on ollut suurin jarru siinä että suomalaisia hintoja ei ole saatettu eu tasolle

nyt kun ruuan arvonlisävero saadaan eu tasolle se on siis mielestäni erittäin hyvä juttu ja tosiaan jos se saadaan kohdistettua sinne pienimpiin juttuihin

tässä on se vaara että terveelliset ruuat kauniille ihanille rohkeille ja muille vastaaville jopa iltapäivälehtien kansanedustajajulkkiksille suunnatut ruuat halpenevat enemmän kuin perusruuat niin kaikki on hyvin kunhan se saadaan oikeeseen kohtaan suunnattua

yle tarvitsee kaiken edun ja meidät kaikki puolustamaan suomalaisen kulttuurin suomalaisen mielen suomalaisen miehen ja naisen naisen tasa arvon ja kaikkien näitten oikeuksien julistamista jatkuvasti jokaiselle maahanmuuttajalle

jokaiselle rkpläiselle täytyy muistuttaa nyt en puhu siis ruotsinkielisistä joita arvostan monin tavoin mutta rkpn kaltaiselle tietynlaiselle puolueklikille sitä että he ovat saaneet sen kaiken sen takia kun suomessa on ollut parlamentarismi ja demokratia niin voimissaan

hinnat alas

sen takia he ovat saaneet yleltäkin tilaa eikä pitäisi sen takia käyttäytyä öykkärimäisesti niin että aivan kuin syöpänä leviää ja myrkyttää kaiken sen mielen tässä mistä olikaan kyse

kiitollisuus on unohdettu kokonaan

väitän että tässä virolaisten ohjelmassa oltiin äärimmäisen kiitollisia siitä että he saivat suomen kautta katsoa jopa dallasia aivan ed

pari kolme vuotta jäljessä pyöritetään nelosella subtvllä ja mikä tämä yksi oli kolmosella amerikkalaisia sarjafilmejä jotka tällä paremmalla televisiolla ovat suunnilleen ajassa

arvoisa puhemies

tosiaan äsken jo huomautin että onhan tämä loogista siinä mielessä kuin politiikassa logiikka käsitetään eihän siinä mitään

päinvastoin siitähän saa hirvittävän stressin kun on maksanut komeat kanavapaketit ja on tämmöisessä työpaikassa jossa täytyy iltaa myöten istua eikä pääse katsomaan niitä maksettuja juttuja paitsi tietysti lapset ja vaimo voivat nauttia kyseisistä jalkopallo otteluista

minä vaan ihmettelen tätä oikeiston huonoa omaatuntoa kun valtiovarainministerin suulla on kuultu että kaveria ei jätetä ja tämä on ihan täysin loogisesti kaikilla mitoilla sillä samalla linjalla mitä hallituspolitiikkaa tässä on noudatettu

mutta tosiaan tämmöisiä tasaverojuttuja en missään nimessä arvoisa puhemies enää halua kuulla enkä nähdä muuta kuin siinä mielessä että hallitus paljastaa kovan sisäisen vastenmielisen luonteensa

ainoastaan on se viitekehys ettei tätä pidä sotkea sitten jotenkin yhtäkkiä tempaista siitä irti ja sanoa että säästäminen on sinänsä hyvä

saman tien me voisimme lähteä hurskastelemaan anteeksi kun on vähän nuha niin suhahtelee sillä näillä raamatullisilla jutuilla että mistä lähtee se kun siellähän säästetään pahojen päivien varalle mutta eikö meidän valtiovarainministerimme ole sanonut että nyt kun on pahat päivät niin loogisesti on kulutettava enemmän pantava raha kiertoon

siinä mielessä ihmettelen vihreitten mukaanmenoa tähän koska kyllä jos puhutaan nyt joistain näistä salamatkustajista tai joistain jotka vaikka opiskelijat voisivat päästä vähän helpommallakin kun eivät käytä näitä tiettyjä palveluja niin kyllä nyt pientä anarkiaa pitää yhteiskunnassa olla varsinkin jos on hallituksessa puolue joka edustaa tämmöisiä aidosti vapaampia ja voisiko sanoa suomalais pohjoismaiselta demokratialta pohjaavia unelmia siitä että ihminen myös ollessaan demokraattinen ja yhteisöllinen voi säilyttää jonkin asteisen itsetuntonsa vapaana oliona

on perhanan loogista arvoisa puhemies sanoa että säästöintoa on syytä lisätä samaan aikaan kun toinen täällä todistaa että kaikille nyt vaan raha kiertämään ja ed

sasikin pistää oikein todella menemään

saman tien voisi ajatella minkä takia sitten rikkaammat vihaavat veroja ja me kaikki tavallaan vihasimme ennen kuin me opimme tässä sitten jotain tämmöisiä solidaarisuuden ja demokratian aakkosia täällä euroopassa

kun aikoinaan raamatussa pahin juttuhan oli lähteä tosiaan verolle pantavaksi jonnekin betlehemiin ja sitten kun oli tämä kaikista hirvein juttu tapahtui tämä ihme että meille syntyi vapahtaja

ehkä se tulee niin syvältä sieltä jo että on olemassa rikkaalla miehellä se raskain taakka että se jo kuullessaan sanan vero tuntee hirttäytyvänsä taas johonkin lähimmäisenrakkauteen tai välittämiseen

kuvitellaan että jos todistelee sitä kun oikeistolla on nyt media hallussaan aika hyvin että kun täällä inttää tarpeeksi ja ottaa aina välillä jotain vanhan hallituksen virheitä esiin niin se riittää sitten logiikaksi ihan niin kuin on tällä nykyiselläkin että aina kun tulee vähän vaikeampi asia niin silloin ajetaan köyhemmän ja sorretun ja kaiken väestön etua ja sitten sanotaan pari fraasia tosiaan että eikö säästäminen olekin kaunista ja ihanaa ikään kuin se sitten niin kuin sinetöisi sen alitajuisesti että onhan se

oikeastaan tampereella jos missä kun tuossa äsken tuota kuntapolitiikkaakin oli toteutuu se kun ulkoistetaan että ei välitetä tavallaan siitä yhteiskunnasta eikä todella ihmisten elämästä niin että oltaisiin solidaarisia ja minä olen sanonut että esimerkiksi vihreät klopit ja nuoret likat ovat semmoisia että ne eivät ole koskaan sisäistäneet tätä yhteiskuntaa

te ette ole koskaan sisäistäneet sitä miten demokratia toimii joten te olette pihalla siitä niin että te olette itsekin tavallaan luonnollisessa tilassa kun te ulkoistatte kaikki jutut

ja sitten kun tulee tämä hirvittävä vero sanakin niin loputtomiin periaatteessa pitää sen joka tienaa enemmän saada verohelpotuksia

minä aikoinaan kirjoitin tämmöisestä yritin löytää arvoisa puhemies uutta sanaa nuorison vastakohdaksi vanhaiso tai jotain semmoista ikäisö ilmaisua että ikäihmisetkin kokisivat elämänsä arvokkaaksi

sitten kun säästää sinne ei siis pahojen päivien varalle nythän on justiin pahojen päivien varalle nyt on se aika jolloin pitäisi tuhlata rahaa koska nyt on ne pahat päivät sitten tulee nousukausi taas joskus ja sitten kun tämmöinen katkera hapannaamainen säästäjä vetää oikein kaikki tuosta välistä ja pankkitileille joilla sitä rahaa on hullun lailla niin sitten ehkä sen loppuhuokaisukin on että hapanta sanoi katkera elämästä

ehkä tämä hapanta liittyy myös tähän alkoholinkulutukseen mutta onneksi saa juoda parempia juomia vähemmällä verolla nykyään ai niin se taisi vähän nousta

aikoinani ekologisen puolueen puheenjohtajana independent itsenäisenä jouduin kohtaamaan kaikenlaista luonnonsuojelu ja kansallispuistokiihkoilua hyvää ja huonoa

stä

mutta tosiaan kun tässä on nyt kuullut molemmilta puolilta ansiokkaita puheenvuoroja niin tulee väkisin ed

miedon puheenvuoro mieleen siinä että huomaa että edustaja on ollut tulevaisuusvaliokunnassa ja harvoin kuulee lähellä luontoa olevan ihmisen hyvinkin poikamaista ja jopa aikuismaista harvinaista visiota siitä kuinka voi suhtautua myönteisesti tulevaisuuteen koska itse näen myös sen tilanteen paikalla olleena ja siinä ympäristössä ja muuten aivan kuten täällä pari edustajaa sanoi että tämä jätevesiongelma ja muu on tällä hetkellä kuluneisuus sitä mikä on todellisuutta realiteettia

heinonen on omaksunut ainakin maan tavan siinä mielessä että hän kääntää tai kärjistää toisen sanonnat aivan suomalaisen politiikan tapaisesti eli tavallaan tekee toisesta tyhmän tai häntä loukkaavan tai jotain

tätä aikoinaan ollessani viime kerrallakin täällä nimitin suomalaiseksi poliittiseksi metodiksi että näytellään tuohtunutta tai loukkaantunutta ja ymmärretään muka väärin

mutta siihen että on lähdetty poliittiseen keinotteluun tässä asiassa ja ties sitten mitä mielisairauden muotoja sieltä löytyykään takaa kun mennään kyseisten professorien sielunelämään palaan

logiikalla jota meidän ministerimme peräänkuulutti asia on siis se että yleä on ajettu alas ylen sisältöjä on heikennetty ja samaan aikaan on koko ajan mainostettu enemmän ja enemmän parempi tv parempi tv parempi tv

eli tämä uusi ratkaisu auttaisi

vaikka kuinka eräällä kyselytunnilla yritin puurakentamisesta kysyä kun ruotsissahan ja suomessa osataan on taito tehdä nämä ulkorakenteetkin puumateriaalista ja laatoitetaan kaikki vanhat betonit ja muut vastaavat puulla niin en oikein tarkkaan ole nähnyt onko tämä edelleen keskustan linjaa siinä että kyseinen hotelli rakennetaan betonista ja muusta vastaavasta teräsbetonista vai käytetäänkö tässä puurakentamista edes

heinäluoman arvostettu puhe kolahti jos tämmöistä rohkeata sanaa saa käyttää kiitos meikäläiseenkin justiin siinä että on se hämmästyttävää kuinka tyhmiä suomalaiset kansanedustajat ja päättäjät ovat

elokuvia on tehty rajallinen määrä

aivan kuin eussa meillä olisi niin kuin euk eduskunnan urheilukerho myös tässä suhteessa virkamiehiin jotka hoitavat meidän asioita meidän päättäjien ja tämän kansan asioita jossain

kun se virkamiesarmeija on vielä lisääntynyt älyttömästi tämän eun myötä niin se ilmeisesti täysin holtittomasti kontrolloimattomasti omien asemiensa takia näyttää pelaavan jotain sen kaltaista peliä johon meillä ei näytä olevan täällä enää mitään valtaa

onko tämä nyt esimerkki siitä että tämän kaltaiseen ympäristöön voitaisiin tehdä arkkitehtonisesti materiaalisesti sen kaltainen taideteos että se sitten olisi suomen brändille kyseisellä paikalla eduksi

älyttömällä rahalla ostettuja tavallaan aika pitkälle näyteltyjä jatkuvasti urheilujuttuja jotka jokainen osaa

kun tiedekin on siis sillä tasolla että kun joku mielipidevaikuttaja ajaa jonkun jutun läpi niin me uskomme sitten sitä se on jotenkin kyllä

notta paranoo sanoisi eräs edustaja

esimerkiksi eu on aikoinaan antanut suomelle me voimme kaivaa lait asetukset esiin luvan verottaa kansalaisia vähemmän energiasta sähköstä dieseleistä ja muista koska me olemme iso arvoisa puhemies pohjoinen maa jossa on isot pitkät välimatkat luvan verottaa kansalaisia vähemmän energiasta sähköstä dieseleistä ja

kun nämä määrät lisääntyvät joka tapauksessa siellä niin miksei sitten tämmöistä keskuspaikkaa laiteta kunnolla kuntoon ja oteta näitä suomen korkean insinööritaidon viimeaikaisia saavutuksia huomioon kun kerran eduskuntatasolla ja eduskunnassa edustajamäärinäkin otetaan insinöörit huomioon paremmin kuin moni muu ala

tässä on ylen ja vielä kerran suomalaisen kulttuurin meidän pohjoismaisen demokratian ainutkertainen puolustaminen siinä että olemme maailman huipulla fiksumpia ja filmaattisempia monessa asiassa kuin muut

ei mitään ole hyödynnetty kansalaisten ja muitten hyväksi vaan tässä näkyy justiin se että tätä tasaveromallia hyvin oikeistolaista kovaa verotusmallia ajetaan tavallaan poliittisista syistä ilmastonsuojelun ja kaiken muun varjolla tavallaan loukkaavasti maaemoa kohtaan ja suomineitoakin kohtaan

puhuin aikoinani ekologisesta suomesta tämmöisenä brändinä

eli suomi ei ole koskaan käyttänyt hyväksi niitä etuja mahdollisuuksia poikkeussäädöksiä mitä eu meille tarjoaa ja tässä asiassa aivan kuin tässä laivaliikenneasiassa vähän aika sitten meidän virkamiehistö on ajamassa meidät ansaan hylkäämässä meidän perifeeriset kansalaisemme niin ettei pääse kohta kukaan lentämällä eikä muutenkaan mihinkään koska siihen menee jotain energiaa ja aikaa ja kaikkea tämmöistä

silti minä näen tässä mahdollisuuden kun se on jo kerran tämmöinen toimiva kansallinen kansallispuisto sille että suomen luonnosta vieraantunut kansa ja nuoriso ja muu vastaava voisi löytää muittenkin kuin mönkijöitten avulla luonnon paremmin kun se asia laitettaisiin kuntoon niin ettei joko vastustettaisi tai sitten annettaisi bisnekselle valtaa vaan jälleen kerran tämmöinen uuden osaamisen luovuuden ja innovatiivisuuden strateginen suomen linja näyttäytyisi

miten mediakaan niin sanottu tutkiva journalismi sallii tavallaan tämmöisen tapahtuvan tässä yhteisössä viisaassa fiksussa diplomaattisessa suomessa

jopa vähän voisi vihjata ulkomailla ja eussakin että kun sinne ne saksalaiset jättivät räjäytettyinä rauniot jäljelle niin nyt suomi tekee itse sitten funkkistyylisesti kun köyhä saksa ei pystynyt auttamaan eikä mitään tekemään

onko joku pelkkä äänestäjien pelko käsitys että kaikki nuoret ovat jo niin aivopestyjä ja tyhmiä että he vaan uskovat nämä kaikki jutut mitkä tuolta tulevat niin että täytyy kilpailla joittenkin äärivihreitten ja hesa keskeisyyden kanssa siitä että kun hesassa ei tarvitse paljon liikkua kun liikennevalotkin ovat koko ajan punaisilla niin kaikki järjestetään vaan sillä lailla että ollaan nyt täällä vaan ja ollaan niin hemputin vihreitä niin sitten maailma pelastuu

siitä saisi vähän niin kuin kohuakin ja suomi saisi sitä brändättyä kuinka upeasti se tulee sopimaan sinne maisemaan ja kaikki näin arassa paikassa kuinka upeaa insinööritaitoa ja veden ja muun vastaavan jätteen hoitelua meillä onkaan

siis tämä on jotain kammottavaa kun ajattelee suomea aivan kuin keskustakin kuulemma ajattelee tällä lailla isona maana ja että meitä on eri yrittäjiä ja maanviljelijöitä ja harvaan asutettu maa pidetään asutettuna arvoisa puhemies

kun tämä kuitenkin tehdään niin miksei sitä tehdä sitten ylpeästi ja kunnolla ja niin että se myös euroopassa herättää keskustelua

kun lapista nyt puhutaan täällä niin minusta se on kyllä ihan väärin että kultakaivokset ovat ainoa työllistävä tekijä ja sitten kielletään jotkut vanhat perinteiset lemmenjoen romanttisemmat tavat kaivaa vaikka kyllähän sielläkin ne koneet aika paljon jylläävät

hen